saarinen puuttui on nimenomaan palkkakysymys ja etuudet

tämä on varsin iso kokonaisuus ja tässä on ymmärtääkseni käytetty paljon myöskin harkintaa tämän sisällön aikaansaamiseksi ja niin kuin valiokuntakäsittelyssäkin kävi ilmi ei tässä nyt mitään sellaista oleellista valuvikaa ole josta pitäisi olla hirveän huolissaan

jos olisi valinnainen mahdollisuus nauttia parempaa palkkaa tai saada verovapaa auto niin kyllä minä todennäköisesti valitsisin sen paremman palkan ja varsinkin tänä päivänä kun siitä jo kertyy myöskin sosiaaliturvaa

lähtökohtaisesti voi kysyä sosialidemokraattien kantaa siitä että kun te yhtäältä arvostelette tätä nyt tehtyä ratkaisua niin toisaalta sitten kuitenkin olette vaatimassa jotain muuta

tämä tila autojen korkeampi verovapausaste on todella tärkeä koska meillähän tänä päivänä julkinen liikenne tuolla maaseudulla häviää tyystin

meillä on entistä suuremmat haasteet myöskin koulun puolella saada riittävä määrä takseja palvelemaan koulukuljetustarpeita

meillä on myöskin paljon tänä päivänä rullatuolipotilaita jotka tarvitsevat siirtoapua joten se että me voimme tämän palvelun kunnolla hoitaa on tärkeä asia

sitten kun tähän lisätään vielä se että me olemme juuri jonkin aikaa sitten täällä päättäneet esimerkiksi linja autojen ajokorttimaksuista niin me tarvitsemme täällä todella paljon helpotuksia että me saamme palvelut toimimaan

toisaalta suomen lotto on paljon edellä ruotsin lottoa johtuen siitä että ruotsiin lotto tuli vasta paljon suomen jälkeen ja suomessa on kehitetty nimenomaan näitä veikkauksen pelejä erityisesti

siellä oli kyllä yksi hyvä kirjaus siellä esko ahon hallituksen päätöksessä ainakin sivulauseessa että suomeen ei pidä rakentaa kahta tiedonsiirtoverkkoa ja ne pitäisi pitää yhdessä

siinä minä olen tasan tarkkaan samaa mieltä että tämä verkkokysymys olisi ollut sellainen että se olisi pitänyt voida hoitaa erillisenä yhtiönä ja sitten näiden firmojen myydä omia tuotteitaan samoilla järjestelmillä

minä uskon että osaavalla porukalla kaikki menee hyvin eteenpäin ja kunhan ei riidellä kansallisesti näistä jaoista niin silloin tämä yksinoikeudellisuuskin täällä säilyy

esitutkinta ja pakkokeinolain käsittelyn yhteydessä valiokuntakäsittelyssä nousivat esiin nimenomaan poliisin lisääntyvät oikeudet

samalla käytiin keskustelua myös velvollisuuksista pitää saamiaan tietoja ominaan

meillä on ollut aika erikoinen tilanne viime vuosina kun poliisi vuotaa kesken tutkimusten hyvin vapaasti tietoja lehdistölle

poliisien oikeuksia elikkä pakkokeinoja on vuosien saatossa merkittävästi lisätty

syöttötariffijärjestelmä jota ollaan nyt ottamassa käyttöön varmasti edistää edelleen yhdistettyä sähkön ja lämmöntuotantoa

tässä valiokunnan mietinnössä nostetaan erityisesti esille kaukolämmön merkitys yhdyskuntarakentamisen osalta ja erityisesti lämmitysmuotona

erittäin kannatettava ajatus on myöskin se että selvitetään ydinvoimalaitoksen lauhdevesien käyttöä yhdyskuntakaukolämmön lähteenä elikkä kaupunkien lämmityksessä

tässä on kuitenkin pidettävä huoli siitä että myöskin ihmisen yksityisyydensuoja tulee riittävästi huomioon otetuksi

mutta sitten kysymys erityisesti ministereille kun tästä mietinnöstä puuttuu maalämpö käytännössä kokonaan

pakkokeinot telekuuntelun ja kotietsinnän osalta ovat nyt jatkossa jokapäiväisiä toimenpiteitä ja takavuosina ne ovat olleet hyvinkin pitkän harkinnan tuloksena

mitä mieltä arvoisat ministerit ovat maalämmön käytöstä ja sen edistämisestä

elikkä tässä huolellisuus on tavattoman tärkeä asia

siihenkin on syytä kiinnittää huomiota koska meillä lainsäädäntö antaa kyllä mahdollisuuden selkeästi kovempiin tuomioihin

lisätalousarviossa on osoitettu määrärahoja fingridin osakkeiden ostamiseksi valtiolle

sillä poistetaan tietenkin myöskin se ongelma joka tulee direktiivistä joka velvoittaa sähkön jakelijat ja tuottajat pois verkon omistuksesta

tässähän olisi ollut mahdollisuus tietenkin myöskin jollakin ulkopuolisella isollakin toimijalla tulla siis unionin alueelta ostamaan näitä verkkoja minkä seurauksena olisi todennäköisesti ollut mittavat ulosmittaukset koska verkko on tietyllä tavalla määräävässä asemassa ja voidaan osoittaa että se tarvitsee niin ja niin paljon tuottoa jotta se kykenee velvoitteensa hoitamaan ja siinä sitten tulee todella kuluttajille aika kovat maksut

arvoisa herra puhemies

kunta ja palvelurakenneuudistus ja tämä metropoliselonteko osaltaan pyrkivät varmaan lähtökohtaisesti samanlaiseen lopputulokseen elikkä laajempaan yhteistyöhön ja tehokkaampaan palveluiden tuottamiseen

aina voidaan kauppahintoja arvostella mutta kun täällä ministeri pekkarinen hyvin perustellusti on selvittänyt asiaa niin uskon että tässä on juuri nyt kirkko keskellä kylää ja tämän kauppahinnankin kanssa voidaan hyvin elää

nyt kuitenkin olemme lähteneet kummassakin asiassa rakenteet edellä ja mielestäni on perusteltua toimia juuri niin että pyritään ensin löytämään luontevat yhteistyömahdollisuudet ja sitten katsomaan tulevaisuudessa mitä rajoille tapahtuu

itse asiassa kun kuuntelin tätä debattia ja erityisesti entisen ministerin nykyisen kansanedustajan rajamäen puheenvuoroa tästä kemira ympäristöstä niin täytyy palauttaa pöytäkirjoihin se että ministeri mönkäre toi aikanaan esityksen eduskunnalle kemiran myymisestä

jos tänä päivänä edelleen halutaan puhua kuntien pakkoliittämisestä tai muuten pakottamisesta niin sillä saadaan niin paljon pahaa verta aikaan että ei tässä tapahdu yhtään mitään

ei kaiken aikaa pidä luoda uutta lainsäädäntöä vaan etsiä uusia asenteita

itse asiassa olin talousvaliokunnassa ja talousvaliokunnan jäsenen kansanedustaja kalervo kummolan kanssa totesimme talousvaliokunnassa että mikäli ministeri ei vedä pois tätä esitystä me teemme siitä kielteisen lausunnon

joo mutta se ei ollut teidän aikaansaannoksenne

myöskin haluan kiinnittää erityistä huomiota siihen että vaikka meillä onkin keskustelua tuolla talouselämän puolella nokiasta ja siellä olevista epävarmuustekijöistä minä kysyn onko viisasta sitä asiaa nostaa joka käänteessä esiin

he tuntevat olonsa kuitenkin kohtuullisen turvalliseksi

mutta jos eduskunnassa luodaan koko ajan epävarmuutta lisää sen asian ympärille niin minä uskon että ne ihmisetkin alkavat silloin tuntea sitä epävarmuutta

sen sijaan tarvitaan vastuullisia kannanottoja myöskin vakavissa asioissa ja minä uskon siihen että maan hallitus on tehnyt ja tekee sen mitä yhdessä tällaisen monikansallisen yrityksen kanssa voidaan tehdä jotta suomessa työntekijöillä on mahdollisimman turvattu ympäristö tulevaisuudessakin

hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on tänään käsittelyssä siltä osin että talousvaliokunta on tehnyt asiasta mietinnön

on syytä erityisesti kiittää tietenkin valiokunnan jäseniä ja erityisesti elinkeinoministeri pekkarista joka pisti itsensä tässäkin asiassa likoon niin että sitä venymistä löytyi

kaikkiin on haettu ministerin kuittaus ja tässä mielessä voidaan olla hyvin hyvillä mielin

tässä meidän on pidettävä huoli siitä että me tästä kaivannaisteollisuudesta saamme kaiken sen hyödyn jonka maa siitä voi saada

se pitää tietenkin sisällään johdonmukaisen kaivannaisteollisuuden kehittämisen myöskin tarkan markkinoiden seuraamisen ja jos missä niin tässä kaivostoiminnassa näyttää olevan tilanne se että omistajuudella on väliä

toivottavasti ministeri pekkarisen vahvasti esillä pitämä asia suomalainen valtio omisteinen kaivoksiin keskittyvä rahasto taikka mikä se järjestelmä sitten onkaan saa tukea mutta kuitenkin niin että se omistus pysyy suomalaisissa käsissä ja se hyöty jota suomalaisesta maaperästä kaivetaan jää suomen kansan hyödyksi

täällä on monia monia asioita jo käsitelty

haluan vain todeta sen että louhintakorvausten osalta käytiin merkittävää keskustelua ja siellä tehtiin myöskin uusia linjauksia

tässä louhintakorvaukset tulivat omaksi osakseen metallimalmien osalta kun taas louhintakorvaus muiden kuin metallimalmien osalta on toisenlaisen menettelyn piirissä

lakitekstiin tuli louhintakorvaus metallimalmeille määriteltynä prosenttiosuutena kun taas louhintakorvaus muille kuin metallimalmeille perustuu maanomistajan ja kaivannaisteollisuuden väliseen sopimukseen

lupajärjestelmästä käytiin pitkään keskustelua

mutta ottaen huomioon sen että tämä on myöskin pääomia vaativa hanke on syytä erityisesti kiinnittää huomiota siihen että tuleva kaivosinstanssi mikä rovaniemelle sijoitetaan saa riittävät voimavarat niin että saadaan nämä asiat jouhevasti vietyä eteenpäin

tässä muutama vuosi sitten uraanikaivoksista käytiin etelä suomessa tiukkaa keskustelua mikä on asukkaiden vaikuttamismahdollisuus

jo silloin ministeri pekkarinen lupasi että kaivoslaki uudistetaan ja siinä otetaan huomioon myöskin kunnan mahdollisuus vaikuttaa kaivostoiminnan aloittamiseen

kuinka syvälle kuinka korkealle se ulottuu

varmasti on hyvä asettaa joku asiantuntijaryhmä selvittämään tätä kolmiulotteista omistajuutta

kuitenkin varmasti tulevaisuudessa tulee esille kysymys siitä että kun maailma menee eteenpäin ja makeasta vedestä tulee pula niin sillekin on luotava oma järjestelmänsä

riskirahoituksen osalta vielä haluan edelleen korostaa sitä että sitä puolta pitää viedä eteenpäin

hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta on sisällöltään hyvä ja varmasti olisi vieläkin parempi jos hallituspuolue kokoomuksella olisi ollut vieläkin selkeämpi näkemys siitä kuinka paljon oikeasti meidän pitää panostaa jotta me saamme tätä bioenergiaa vahvasti vietyä eteenpäin

kaivosoikeuden raukeamisesta valiokunta kävi pitkän ja hartaan keskustelun nimenomaan kullanhuuhdonnan osalta

se tarjoaa työtä energialähteillä ja myöskin toivon mukaan teknologian kehittämisessä uusia innovaatioita ja sitä kautta myöskin kansainvälisiä mahdollisuuksia

ensimmäinen monen ometi kuten talous oli kun olet valiokunnan mietinnössä jo kaikosuo kaivosoikeus jonka nojalla harjoitetaan kullanhuuhdontaa raukeaa kuitenkin yhdeksän vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta

metsäteollisuus on ollut huolissaan puun saatavuudesta tämän pakettiratkaisun jälkeen

minä uskon että kun meidän metsiämme hyvin hoidetaan pienpuu otetaan energiapuuksi kuitupuu selluteollisuuteen ja tukkipuu sahateollisuuteen ja sitä kautta jalostettavaksi

meidän metsäteollisuudellamme on suuri haaste nostaa myöskin puun jalostusastetta jotta se kykenee entistä paremmin maksamaan puusta

arvoisa rouva puhemies

taxellin komitea käsitellessään perustuslakiuudistusta lähti paljon kovemmasta presidentin vallan karsimisesta ja tämä muutos joka nyt on lienee tarpeellinen nimenomaan tämän eu edustuksen osalta

tänä päivänähän tämä on pelkkää bulkkituotantoa ja siltä osin siinä on todella paljon kansainväliseen vertailuunkin nähden kehittämisen varaa

kykenemmekö me kansainvälisesti olemaan kilpailukykyinen ja luomaan koko kansantalouteen niin paljon lisäarvoa että kaikki osa alueet tässä yhteiskunnassa menestyvät

metropolialueen kasvu on tietenkin tavoiteltavaa mutta toisaalta meidän pitää muistaa myöskin maakuntakeskukset yliopistokaupungit ja erityisesti myöskin seutukaupungit

törmäys kahden lautasen myötä johti todennäköisesti tähän keskusteluun että perustuslakia pitää muuttaa

tämä laki pitää sisällään investointituettomia toimintoja

joskin voidaan kysyä onko se riittävä peruste perustuslain muuttamiseen eikö asiasta kuitenkin pitäisi voida sopia

elikkä nimenomaan syöttötariffin osalta tuotannon pitää olla omaehtoista elikkä yritystoimintamaista ja sitten sille tuotannolle maksetaan syöttötariffi

kysymyksessähän on tasavallan presidentti joka on suoralla kansanvaalilla valittu ja toisaalta pääministeri joka nauttii eduskunnan luottamusta

tuotantotukea maksetaan tuotannolle joka voi olla myöskin jo investointituen saanutta ja näin ollen se antaa näille vanhoille toimijoille mahdollisuuden

tässä todetaan että asumisen kustannuksia pitää vähentää mutta siihen ei ole mietitty keinoja

mutta meillä on suuri joukko ihmisiä jotka haluavat ja haluaisivat että suomessa on perustuslakiin turvaten myöskin vahva presidentti

talousvaliokunnan asiantuntijoiden kuulemisessa oli esillä varsin mollivoittoinen sävy ja se sävy oli sitä että nykymenolla ei voida jatkaa

jos me katsomme valtiometropolialue suhdetta niin valtio on suuri maanomistaja tällä alueella ja kuitenkin valtio hinnoittaa täällä tontit aivan järjettömän kalliiksi jota myöskin asuminen ja niin edelleen

ja kun tässä viime vuosina on kysytty ihmisiltä mielipiteitä vaikuttavuudesta ja arvioitu henkilöitä niin kyllä tasavallan presidentti urho kekkosen nimi nousee aina sieltä esille

kehittelemällä uusia tuotteita markkinoille on voitu tavallaan häivyttää perinteinen pankin riski

arvopaperit on niputettu myyty edelleen ja myyty edelleen ja sitten niillä on haettu ei todenperäisiä arvoja mikä nyt sitten on purkautumassa

miehet ja naiset jotka ovat toimineet sodan aikaisissa tehtävissä ja sodanjälkeisessä jälleenrakennustyössä yhdessä urho kekkosen kanssa tietävät sen kuinka vahva henkilö voi vaikuttaa

nämähän ovat pääsääntöisesti maatilatalouden yhteydessä toimivia pieniä laitoksia ja siellähän on nimenomaan maa ja metsätalouden pääluokkien kautta tulevia investointitukimahdollisuuksia

herra puhemies

tämä perustuslakiuudistus on hyvin tasapainoinen

kalmari on asiasta kantanut syvää huolta perustellusti niin siinä tulee ottaa huomioon myöskin näiden investointitukien tasojen tarkastelu mutta se on maa ja metsätalousministeriön asia

tämä johtaa vääjäämättä siihen että meidän on otettava paljon tiukempi ote finanssimarkkinoista ja niiden valvonnasta ja myöskin jaettava ne kahteen osaan

nyt seuraavat eduskuntavaalit voivat tuoda tähän muutoksen

meidän kulkumme kohti uutta sääntelyä tuo osaltaan varmaan mukanaan myöskin sen jättää pohdinnan siitä pitääkö osakkeenomistajat aina pelastaa

elikkä juuri sitä kiinteätä sähkön tuotantotukea saa jatkossakin ja se on myöskin tasoltaan suhteellisen korkea

pääministeri on sidoksissa hyvin pitkälti unionipolitiikkaan ja näin ollen esimerkiksi ei unioniin kuuluvien naapureiden kanssa on jonkun hyvä käydä aktiivista vuorovaikutusta ja tasavallan presidentti on tässä kohdin erittäin perusteltu yhteistyökumppani

mielestäni ei silloin kun on kysymys yltiöpäisestä voiton tavoittelusta joka johtaa huonoon lopputulokseen

arvoisa herra puhemies

vain tosiasioihin perustuva politiikka voi olla uskottavaa ja väitän että politiikka potee tänä päivänä uskottavuusvajetta

tuulivoimalle on asetettu kokonaiskiintiö ja siitä on käyty keskustelua onko hallituksen esitys oikeudenmukainen vai ei

tämä ei välttämättä kaikilta osin tyydytä ikäihmisten tuntoja presidentin valtaoikeuksien karsimisen osalta mutta toivotaan että myöskin hyvällä tiedottamisella tästäkin asiasta saadaan yleinen hyväksyntä

ei tulevaisuudessa eikä tästä päivästä eteenpäinkään pankkien tehtäviä voi siirtää valtiolle

kansallisen päätöksenteon ja erityisesti asioiden valmistelun tulee olla rehellistä avointa ja niiden tulee tulla laajalta pohjalta

jokaisen kansallisvaltion on kannettava vastuu omista asioistaan ja myöskin jokaisen pankkijärjestelmän on kannettava vastuu omistaan

itse asiassa valiokunnan käsittelyssä ja valiokunnan mietinnössä on muutosehdotus siitä että tavallaan tällainen kauppa kiinni järjestelmä tulee tässä kohdin käyttöön elikkä annetaan sitovia lupauksia siitä että pääsee syöttötariffin piiriin kun täyttää ehdot

meillä on paljon asioita jotka ovat myöskin taloudellisesti hyvin merkittäviä ja joita vaan on voitava valmistella salassa elikkä ei täydelliseen avoimuuteen voida mennä

ei näitä voi yhdistää eikä häivyttää vaan jokaisella on oma vastuunsa ja tämän järjestelmän selkeyttäminen ja palauttaminen osaltaan sitten aikanaan kun päästään uuteen talouskasvuun voi tervehdyttää tämän rahamarkkinan ja finanssiympäristön

kansanedustajan asemassa meidän on ansaittava kansalaisten luottamus ja herätettävä laajalti kiinnostusta yhteisiin asioihin

täällä on kritisoitu sitä että tukea ei makseta käytetyistä osista kootuille tuotantolaitoksille

vippaskonstit ikärajakikkailulla eivät auta

otetaan esimerkiksi espanjalainen tuulimylly

se on ollut parikymmentä vuotta siellä vuoren rinteellä jauhanut aktiivisesti sähköä ja on nyt jo suuren huollon tarpeessa ja se on varmasti siirrettävissä sieltä suomeen ja täällä pystytettävissä ja hyvin edulliseen hintaan

ympäristö muuttuu ja meidän on edelleen opetettava nuoria tietojen ja taitojen kartuttamiseen ja kannustettava heitä elinikäiseen oppimiseen

elämänhallinta on yksi perusasia joka nuoren on opittava jotta hän yhteiskunnassa pärjää

mutta suomessa käyttöön otettava syöttötariffi on niin mittava niin korkea elikkä se on laskettu uusille laitteille ja siksi tällaista tavallaan tuplakompensaatiota ei ole myöskään syytä maksaa

yhteiskuntaoppia on syytä tuoda lisää koska tänä päivänä nuorien ihmisten osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun on aivan liian vähäistä

toinen merkittävä asia mikä täällä on noussut esiin on kädentaitojen oppiaineiden ylläpitäminen ja myöskin nykyaikaisin keinoin lisääminen niin että nuorista tulee työelämän käyttöön hyviä ihmisiä

toinen asia mikä tuolla valiokunnassa asiantuntijakuulemisessa itse asiassa nousi esiin on näiden vanhempien biokaasulaitosten pääseminen syöttötariffin piiriin

sisäinen yrittäjyys on meille kaikille tärkeä asia

suomalaisen nuorison elämänhallinta on tänä päivänä hukassa ja yrittäjyyteen on syytä kasvattaa

jos siellä on aikanaan saatu investointitukea niin siltä osin kuin laki mahdollistaa investointituen takaisinmaksun laitos pääsee syöttötariffin piiriin

mutta jos laitos on sen ikäinen että sitä ei enää voida syöttötariffin piiriin ottaa niin sinne jää sitten kuitenkin sähkön kiinteä tuotantotuki

kaiken kaikkiaan kehittämishankkeitakin vielä on ja erityisen merkittävä kehittämishanke on varmasti tuolla peltobiomassojen kohdalla

tällä rannikkoseudulla jossa on paljon hiilivoimaa ja jossa on todella suuri muutostarve tämä peltobiomassa osaltaan tulee tarjoamaan yhden merkittävän lisäpolttoaineen metsähakkeen rinnalle

kierrätyspolttoaineen osalta valiokunta päätyi siihen että kierrätyspolttoaine jätetään tukien ulkopuolelle

sitä seurataan että homma kuitenkin hyvin toimii ja jos ei toimi niin siihen pitää palata

meillähän on polttopuolella vielä paljon materiaaleja joita pitää voida jalostaa energiaksi ja erityisen suuri potentiaali meillä on tietenkin juuri tuolla varsinaisen jätteenpolton puolella mutta sielläkin luvituskysymykset ovat kaikkein kovimman esteen muodostaneet

tässä tuulivoima asiassa vielä erityisen suuri huolenaihe on tietenkin se että nämä ympäristökysymykset nousevat näiden tuulivoimaloiden pystyttämisen esteeksi

kaiken kaikkiaan niin valiokunnassa kuin yhdessä ministeriön kanssa on kyetty tekemään hyvää yhteistyötä ja saatu kohtuullisen hyvä mietintö aikaiseksi

selonteon käsittelyn yhteydessä nousivat esiin todella nämä suomen varmasti tunnetut luonnonrikkaudet mutta myöskin samassa yhteydessä käytiin keskustelua siitä kuinka näitä rikkauksia hyödynnetään

sillä onko valtio omistajana vai onko meillä kanadalainen yhtiö omistajana on tulonmuodostuksen osalta myöskin kansantalouden kannalta hyvin suuri merkitys

mutta oleellista myöskin on se että tulevaisuudessa mietitään sitä missä vauhdissa näitä kaivoksia avataan missä vauhdissa kaivetaan näitä kaivannaisteollisuuden tuotteita esiin koska kysymyshän on uusiutumattomista luonnonvaroista

mitä pidemmälle käsitykseni mukaan me jaksamme maltillisesti edetä meillä on myöskin mahdollisuus saada siitä taloudellisesti parempi hinta

näin ollen se auttaa kansantaloutta vai onko ministeri pekkarinen asiasta eri mieltä